kuten ulkoasiainvaliokunta mietinnössään totesi aiempaa vähempien resurssien aikana on entistäkin tärkeämpää kiinnittää huomiota kehitysyhteistyön tuloksellisuuteen ja mitattavuuteen

kehityspolitiikan toimintatapoja uudistamalla ja voimavaroja entistä tarkemmin kohdentamalla hallitus varmistaa sen että suomen keskeisten tavoitteiden on mahdollista myös toteutua näin heikossakin taloustilanteessa

naisten koulutukseen lisääntymis ja seksuaaliterveyteen sekä seksuaalioikeuksiin ja myös poliittiseen toimintaan osallistumiseen pitää panostaa kunnolla

on suoranaista tuhlausta että näissä maissa joissa naiset ovat pääsääntöisesti työelämän ulkopuolella joka toisen ihmisen kyvyt jäävät hyödyntämättä

tähän lisääntymis ja seksuaaliterveyteen liittyen haluan nostaa muutamia faktoja esiin sillä joka toinen minuutti nainen kuolee synnytykseen koska hänellä ei ole mahdollisuutta terveyspalveluihin

eli me pystymme kehityspolitiikallamme vaikuttamaan ihmisoikeuskysymyksiin niin että nämä nuoret naiset tytöt ymmärtävät että heillä on oikeus omaan ruumiiseensa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

on hienoa että suomi osallistuu hallituskauden aikana yhteensä yli puolella miljardilla eurolla kansainvälisiin ponnisteluihin saada kehitysmaihin kestävän kehityksen mukaisia investointeja

tälle osaamiselle on merkittävää tarvetta kehitysmaissa ja minusta on varsin tervetullutta että yksityisen sektorin roolia suomen kehitysyhteistyössä kasvatetaan

samalla tavoin ympäristövaliokunta on omassa lausunnossaan korostanut suomen metsäosaamisen merkittävyyttä kansainvälisissä kestävän metsätalouden hankkeissa

somalia on yksi maailman hauraimmista valtioista ja kuten hyvin tiedämme pitkän sisällissodan runtelemassa maassa ei ole ollut toimivaa hallintoa kahteen vuosikymmeneen

haluan kiittää myös ministeri toivakkaa siitä että valitettavista leikkauksista huolimatta suomen kehitysyhteistyötä halutaan kehittää ja sen tuloksellisuutta parannetaan

hallitus on tehnyt tärkeitä priorisointeja ja niiden seurauksena suomi lisää vähiten kehittyneiden ja hauraiden valtioiden tukea sekä kohdistaa lisää voimavaroja pakolaisuuden lähtö vastaanotto ja kauttakulkumaihin

hallituksen joukkojen ja ääri islamististen kapinallisten väliset taistelut ovat ajaneet yli miljoona somalialaista pois kodeistaan maan sisäisiksi pakolaisiksi

arvoisa puhemies

vielä lopuksi haluaisin esittää pienen miinusmerkin siitä että eun kehityspolitiikkaan vaikuttaminen on jäänyt selonteossa hyvin yleiselle tasolle ja siinä ei nosteta esiin niitä ongelmia joita eulla on koordinoidun toiminnan varmistamiseksi

kannustan ministeriä ja muuta hallitusta erittäin aktiivisiin toimenpiteisiin jotta näihin ongelmiin myös pystytään esittämään ratkaisuvaihtoehdot

arvoisa puhemies

maailmassa on paljon konfliktialueita jotka tarvitsevat kansainvälistä tukea ja me kokoomuslaiset haluamme kantaa humaanin vastuumme maailman hädänalaisista

suomen pienet resurssit eivät kuitenkaan riitä joka paikkaan

kokoomuksen eduskuntaryhmä katsookin että maailman monista konfliktipesäkkeistä juuri somalia on meille suomalaisille tärkeä ei vähiten siksi että suomessa asuu

tämä biopankkilaki on mielestäni erittäin hyvä ja voisin jopa nähdä sen eräänlaisena kunnianosoituksena edesmenneen professori leena palotien pitkäaikaiselle tutkimustyölle

se on aivan selvä että me haluamme kaikki että me saisimme lääketieteellisestä tutkimuksesta myös terveyshyötyjä ei pelkästään edistämään hyvinvointia vaan ihan konkreettisia terveyshyötyjä

somalian konfliktilla on myös selvä vaikutus kansainväliseen turvallisuuteen

hauraat valtiot vetävät puoleensa rikollisia ja terroristeja niin myös somalia

varsinkin kun lääketiede kehittyy koko ajan yhä pidemmälle me pystymme tekemään yhä tarkempia ja kohdennettuja lääkkeitä

vaarana onkin se että islamistikapinallisten hallitsemilla alueilla koulutetaan ulkomaisia terroristeja

kun virossa on tämä vastaava biopankki käytössä niin siellä näytteen luovuttajalla on oikeus saada häntä koskevia geneettisiä tietoja kustannuksitta

iso osa väestöstä näkee nälkää lapsikuolleisuus on korkealla tasolla ja kuivuus on pakottanut paimentolaiset teurastamaan karjansa ja hakemaan apua kylistä

haluaisinkin kysyä ministeri guzenina richardsonilta miten te olette pohtinut tätä onko suomessa myös mahdollista saada geneettistä neuvontaa näiden tietojen perusteella

arvoisa puhemies

kun tässä edustaja karimäki viittasi että järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana tässä taustatyössä niin minun silmiini kyllä osui viime viikon keskiviikolta vai milloin se olikaan helsingin sanomien juttu jossa könkkölä kertoi että tämä oli tehty vammaisjärjestöiltä salassa

nyt tasavallan presidentti ja hallitus esittävät miinalaiva pohjanmaan lähettämistä turvaamaan wfpn ruokakuljetuksia ja alueella liikkuvia kauppa aluksia

ja kun me muistamme miten henkilökohtaisen avun laki aikoinaan käsiteltiin nimenmaan vammaisfoorumin kanssa yhteistyössä niin toivon että korjaatte tämän väärinymmärryksen

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä pohjanmaan lähettäminen täydentäisi suomen kokonaisvaltaista tukea somalialle ja on aivan selvää että avustuslaivojen suojeleminen on välttämätöntä

varsinkin kun sote uudistus on työn alla toivon että myös te viette vahvaa viestiä kollegoillenne eri ministeriöissä että kolmannen sektorin järjestöjen pitää olla mukana kun puhutaan vammaisten palvelutuotannosta

arvoisa herra puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä he ansaitsevat työlleen eduskunnan täyden tuen

arvoisa puhemies

meneillään on tutkimus josta saatujen ennakkotietojen mukaan suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja suhtautuminen turvallisuuteen on muita pohjoismaita heikompaa

täällä myös viitattiin voimassa oleviin suosituksiin

alkolukko ei varmaankaan poista rattijuoppoja mutta se estää juopunutta henkilöä lähtemästä liikkeelle autollaan

se ei myöskään korvaa alkoholin käytöstä annettavaa valistusta ja kasvatusta se ei korvaa riittävää valvontaa ja resursseja se ei myöskään korvaa moraalia ja yhteisiä sääntöjä joille lakien noudattamisen pitäisi perustua

se ei myöskään korvaa päihdetyötä ja avun tarjoamista alkoholin ongelmakäytöstä kärsiville mutta se aivan varmasti parantaa liikenneturvallisuutta erityisesti päiväkoti ja koulukuljetuksissa joissa kuljetettavat eivät itse pysty arvioimaan kuljettajan kuntoa

vehkaperä otti esiin että kuljettajat ovat myös liikennekasvattajia ja toimivat esimerkkeinä ei pelkästään alkoholin käytön suhteen vaan muun muassa turvavöiden käytön suhteen

liikenneturva onkin omassa lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen että alkolukon käyttöä pitäisi laajentaa kaikkiin yhteiskunnan varoin toteutettaviin kuljetuksiin

arvoisa puhemies

kun nykypäivänä puolet liitoista päättyy eroon ja näissä ristiriitatilanteissa valitettavan useasti vanhemmat unohtavat roolinsa isinä ja äiteinä erityisesti haluan korostaa lapsiystävällisen oikeudenkäyntimallin laajennusta koko suomeen

mutta summa summarum

tämä alkolukon käytön laajentaminen on yksi keino mutta me tarvitsemme edelleen työtä valistuksesta valvontaan ja ehkäisevään päihdetyöhön näitä kaikkia yhdessä

meillä on näyttöjä siitä että on pystytty toimimaan niin että se on sekä taloudellisesti että inhimillisesti erittäin hyvä tapa

kysyisin ministeriltä kun tämä lisämääräraha nyt myönnetään ja mallia laajennetaan millä aikataululla te pystytte laajentamaan sitä ja ennen kaikkea kiinnittäisin huomiota näiden virkamiesten ja naisten kouluttamiseen

arvoisa herra puhemies

on aivan varmaa että toimiva tietotekniikka parantaa terveydenhuollon prosessien tehokkuutta ennen kaikkea varmaan parantaa myös terveydenhuollon henkilökunnan työmotivaatiota kun ei joudu taistelemaan takkuilevien järjestelmien kanssa ja ennen kaikkea toimiva tietotekniikka parantaa potilasturvallisuutta

arvoisa puhemies

täällä muutamissa puheenvuoroissa mainittiin vaalitarkkailu

kuten jo aiemmat puhujat ovat maininneet suomalainen terveydenhuollon it ympäristö on syntynyt monesti paikallisesti ja hyvinkin tuottajavetoisesti

euroalue saa varautua uusiin haasteisiin kun monessa maassa jo valmiiksi vaikeuksissa olevan pankkisektorin näkymät hankaloituvat entisestään

pääsin henkilökohtaisesti tarkkailemaan moldovassa tilannetta marras joulukuun vaihteessa

siellähän tilanne on sellainen että on näitä länsimielisiä kannattajia ja venäjän mielisiä ja se tilanne on ollut melkoisen tiukka

määrä on tosiasiallisesti paljon suurempi kun huomioidaan että niistä on runsaasti eri ikäisiä ja erilaisiin paikallisiin tarpeisiin räätälöityjä versioita

vaikkakin vaalit olivat vapaat ja näennäisesti kaikki sujui rauhallisesti niin on huomionarvoista että vielä vuorokausi ennen vaalipäivää yksi puolue poistettiin ehdokkaita poistettiin listoilta

yhteismarkkinoille pääsy on taloudellinen etu josta britannian aikanaan mahdollisesti erottuaan tulee maksaa norjan ja sveitsin tavoin osallistumalla unionin rahoitukseen

ja kun katsottiin miten media toimii niin media ei ole lainkaan puolueeton

on aivan luonnollista että sairauskertomusohjelmistojen käytettävyyteen ja notkeuteen vaikuttavat merkittävästi myös niihin integroidut muut ohjelmistot samoin niiden liittäminen kanta päätearkiston ohjelmiin eli tässä tullaan siihen mihin edustaja erkki virtanen viittasi että ne järjestelmät eivät aina ole yhteensopivia ja tuskastuttavan hitaita

eu ei ole vain talousliitto

ennen kaikkea haluan kiinnittää huomiota siihen että naisten ja vähemmistöjen asema niillä ehdokaslistoilla ei ollut ihan sellainen mihin yleisesti länsimaisessa demokratiassa on totuttu

edistämällä yksilön oikeuksia ja vapautta ja vapaakauppaa sekä toimimalla demokratian oikeusvaltion ja tasa arvon puolesta eu ja suomi osana sitä ovat edistämässä rauhaa ja hyvinvointia kaikkialla maailmassa

olen ollut menneellä vaalikaudella maahanmuutto pakolais ja siirtolaiskomitean jäsen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

siinä on myös syytä nostaa se esille että meillä ei ole ollut merkittävää akateemista panosta käytettävyyden prosessivaikutusten ja muun muassa työtapojen muutospotentiaalin alalla

euroopan lähialueilla kuohuu

me emme ole käsitelleet siellä pelkästään niitä negatiivisia asioita liittyen syyrian kriisiin tai vastaaviin vaan myös sitä miten gettojen muodostumista pitäisi estää miten pitäisi panostaa koulutukseen tutkintojen hyväksymiseen ja ennen kaikkea siihen että siirtolaisista on paljon myös positiivista meille kaikille eurooppalaisille kuten juuri ilmestyneessä temin raportissa kerrotaan maahanmuuttajista

maailmantaloudessa epävarmuus jatkuu

tästä voisi vetää analogiaa opetuspuolelle nimittäin turun yliopistossa on opetusteknologian oppituoli ja siellä tutkitaan hyvinkin paljon sitä miten teknologiaa pystytään käyttämään oppimisprosesseissa

mutta tämä ohjelmistojen käytettävyys on todellinen murheenkryyni ja suomen lääkäriliittohan on teettänyt tutkimuksen jossa on selvitetty lääkäreiden kokemuksia sairaaloiden ja terveyskeskusten tietojärjestelmien ongelmista ja hyvin toimivista ominaisuuksista

sen kanssa päällekkäisiä rakenteita tuskin tulee koska suurimmalle osalle eurooppaa nato on ensisijainen turvallisuusratkaisu

sairaaloissa ongelmia esiintyi enemmän kuin terveyskeskuksissa

lääkäreillä oli kokemuksia koko järjestelmän kaatumisesta käyttökatkoksista toimintojen hitaudesta ja tietojen katoamisesta

useissa järjestelmissä kritiikkiä herättivät yhteenvetonäkymän puuttuminen ja lääkitystietojen esitystavan epäselvyydet

potilasta koskevia tietoja oli vaikea saada toisen rekisterinpitäjän organisaatiosta sähköisestä lähetepalautejärjestelmästä ja aluetietojärjestelmästä huolimatta

isänmaan edun mukaista on esimerkiksi huolehtia siitä että suomen eu jäsenyyden suhteen ei jää mitään spekuloimisen sijaa

hallituksen linjassa tämän suhteen ei ole pienintäkään epäselvyyttä

tästä voidaan hyvin päätellä että nykyisin käytössä olevat potilastietojärjestelmät eivät tue hoitohenkilökunnan työtä tavoitellulla tavalla vaan niiden toimivuuteen ja käytettävyyteen liittyvät puutteet saattavat aiheuttaa jopa riskitilanteita potilaiden hoidossa

me suomalaiset olemme euroopan unionissa kaikilla tasoilla päättämässä maanosamme asioista emme pelkästään siksi että se ilmiselvällä tavalla on syrjäisen maan pienen kansan etujen mukaista

vielä olennaisempaa on että olemme ja haluamme olla osa eurooppalaisten kansojen perhettä joka on vapaaehtoisesti yhdistänyt voimansa rakentaakseen yhdessä parempaa tulevaisuutta

arvoisa puhemies

järisevätkö euroopan mannerlaatat

tässä taitaa olla se vanha suomalainen totuus että sitä saa mitä tilaa mutta tietojärjestelmien kohdalla muutettuna niin että sitä saa mitä osaa tilata